tähän nähden valiokunta pitää valitettavana että hallituksen esityksessä ei ole käsitelty juurikaan näitä rikos ja prosessioikeudellisen järjestelmän periaatteellisia lähtökohtia ja arvoja joista esitys merkitsee käytännössä poikkeamista

samalla valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä joskin perustuslakivaliokunta esittää perusteluissaan tarpeen pohtia eräitä muutoksia ehdotukseen

suomen oikeusjärjestykseen ei aiemmin ole sisältynyt syyteneuvottelua koskevaa sääntelyä eikä sitä muistuttavia käytäntöjäkään ole prosessimenettelyssä muodostunut

tähän nähden valiokunta pitää perusteltuna että neuvottelujen kohteena on ainoastaan rangaistusseuraamus eivät tosiasiat eli se mitä on tapahtunut

esityksen perusteluiden mukaan tarkoituksena on kohdentaa viranomaisresursseja tarkoituksenmukaisesti tehostaa viranomaisten toimintaa ja nopeuttaa rikosasioiden esitutkintaa syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä kuitenkin turvaten rikoksesta epäillyn sekä asianomistajan oikeudet

esityksen tavoitteisiin nähden valiokunta pitää ensiarvoisen tärkeänä että uusi menettely ei johda oikeusturvan heikkenemiseen eikä väärinkäytöksiin väärien tunnustusten muodossa

myös hallituksen esityksessä ennakoitujen kustannussäästöjen toteutumista tulee tarkoin seurata

valiokunta ehdottaa mietinnössä esitykseen useita muutoksia joista osa puhtaasti on teknisluonteisia ja osa sellaisia joiden avulla esityksen periaatteellisia ongelmia pyritään mahdollisuuksien mukaan vähentämään

merkittävimmät muutokset liittyvät siten syyteneuvottelujen sisältöön tunnustamisoikeudenkäynnissä vastaanotettavaan näyttöön ja mahdollisuuteen saattaa syyttämättä jättämistä koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi

lakivaliokunta ehdottaa yhdenvertaisuussyistä esityksen täydentämistä syyteneuvottelumenettelyä koskevalla säännöksellä ja mietinnön perusteluissa menettelyn sisältöä käsitellään yksityiskohtaisesti

asiantuntijakuulemisissa hallituksen esitystä on melko voimakkaasti arvosteltu siitä että tunnustamisoikeudenkäynnissä ei otettaisi vastaan muuta todistelua kuin vastaajan tunnustus

arvostelua on perusteltu sillä että näytön arvioinnin varmuus on suoraan yhteydessä käytettävissä olevan selvityksen laajuuteen ja ainakin joissakin tapauksissa väärän langettavan tuomion mahdollisuus on tunnustamisoikeudenkäynnissä suurempi kuin normaalissa oikeudenkäynnissä

jotta menettelyssä voitaisiin paremmin taata oikeudenmukainen lopputulos ehdotettua sääntelyä tulee lakivaliokunnan mukaan täydentää siten että myös syyteneuvottelumenettelyyn liittyvässä tunnustamisoikeudenkäynnissä tuomioistuimelle on esitettävä kertynyt esitutkintamateriaali

hallituksen esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi sääntelystä jonka mukaan syyttäjä voi tehdä niin kutsutun seuraamusluonteisen syyttämättäjättämispäätöksen jossa hän katsoo syyttämättä jätetyn syyllistyneen rikokseen

seuraamusluontoinen syyttämättä jättäminen korvattaisiin harkinnanvaraisella syyttämättä jättämisellä jossa syyttäjä ottaa syyllisyyteen kantaa ja joka pysytti ottamatta syyllisyyteen kantaa katsoisi että syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät mutta hän jollakin laissa säädetyllä perusteella luopuisi enemmistä toimenpiteistä eli jättäisi syytteen nostamatta

toisin kuin nykyisin seuraamusluontoisesti syyttämättä jätetyllä harkinnanvaraisesti syyttämättä jätetyllä ei olisi kuitenkaan oikeutta saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi onko hän syyllistynyt rikokseen

lakivaliokunta katsoo perustuslakivaliokunnan tavoin että sääntelyä on muutettava siten että jatkossakin asia voitaisiin saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi

koska kyseessä on täysin uuden tyyppinen menettely valiokunta pitää erittäin tärkeänä että asiaa arvioidaan ja tarpeen vaatiessa myös tehdään lainsäädäntöön muutoksia

valiokunnan mietintöön sisältyy tähän liittyvä lausumaehdotus

arvoisa herra puhemies

internoinnilla eli eristämisellä tarkoitetaan toimenpidettä jolla henkilöltä riistetään liikkumisvapaus joko kokonaan tai sitä rajoitetaan tuntuvasti

hallituksen esityksessä ehdotetun lain nojalla voidaan myöntää korvaus edellä tarkoitetuille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella internoiduille siviilihenkilöille

esityksessä kiinnitetään huomiota siihen että internointipäätös on suomalaisten viranomaisten omaehtoisesti tekemä eikä liittoutuneiden valvontakomissio ole sitä vaatinut

saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta katsoo että korvauksen suorittaminen internoiduille heidän kärsimästään vapauden menetyksestä on perusteltua koska internointi on perustunut suomalaisten viranomaisten omaehtoiseen toimintaan jota jälkikäteen arvioituna on pidettävä kohtuuttomana

korvausoikeuden myöntämisellä valtiovalta kuitenkin tunnustaa internoitujen joutuneen kohtuuttomien viranomaistoimien kohteeksi ja ottaa teosta vastuun

tämä huomioon ottaen valiokunta on mietinnössään pitänyt tärkeänä että olemassa olevassa palvelujärjestelmässämme tunnistetaan internoidut siviilihenkilöt ja pyritään käytettävissä olevin nykyisin keinoin tarjoamaan tukea sitä tarvitseville

valiokunnan mietintö on päät

arvoisa puhemies

sisäasiainhallinnon osalta hallitus esittää lisämäärärahaa työttömien poliisien työllistämiseen ja poliisin välttämättömään tietojärjestelmähankkeeseen sekä itämeren turvallisuutta ja merellisen ympäristön suojelua sekä rajaturvallisuutta vahvistaviin rajavartiolaitoksen investointeihin

työttömien poliisien tilanne korjaantuu jatkossa varsin nopeasti sillä tulevina vuosina koulutusmäärät saadaan kohtaamaan paremmin eläkkeelle siirtyvien poliisien määrän kanssa

poliisin tietojärjestelmien uudistamista vauhditetaan lisämäärärahalla

hanke vaatii myös tulevaisuudessa merkittäviä taloudellisia panostuksia

rajavartiolaitoksen kykyä avomerellä tapahtuvaan välittömään öljyntorjuntaan ja monenlaisiin merellisiin turvallisuustehtäviin ehdotetaan parannettavaksi hankkimalla uusi ulkovartiolaiva

myös itämeren ilmasta käsin tapahtuva ympäristövalvonta tehostuu

jokaiselle ei luonnollisesti ole mahdollista tarjota työtä aivan välittömästi mutta hallituksen tekemien merkittävien lisäpanostusten turvin pääsemme tasapainoon koulutuksesta valmistuvien poliisien ja avointen virkojen suhteen

olen myös erittäin tyytyväinen siihen että pelastus ja turvallisuustehtävissä keskeisen viranomaisen eli rajavartiolaitoksen välttämättömät turvallisuusinvestoinnit saadaan käyntiin

ehkä yleisesti ottaen voisin todeta että sisäasiainministeriön hallinnonalalla panostetaan sekä sisäiseen turvallisuuteen että myös työllisyyteen ja mielestäni nämä kaksi painopistettä ovat erittäin keskeisiä ja tärkeitä

me saavutamme ne

toiminnan tuottavuuden pitää olla aitoa tuottavuutta eli tavoitteet ovat saavutettavissa käytännössä myös erilaisia järjestelmiä parantamalla ja teknisiä järjestelmiä käyttöön ottamalla

ei papereistani valitettavasti löytynyt ihan tarkkaa lukumäärää siitä mikä on tämänhetkinen tilanne

sen verran haluan kuitenkin sanoa niin sanotusti taaksepäin että on aivan sama mikä olisi ollut koulutettavien määrä koska kaikkia kursseja ei ole saatu täytettyä

tämä että poliisiksi ei ole hakeuduttu kurssille ei ole lähdetty on johtunut siitä että meidän koulutusmäärämme ovat olleet liian suuria kehyksiin ei ole varattu tarpeeksi määrärahaa ja tämä on johtanut tähän ongelmaan

me emme ole voineet laskea tasoa

meillä saattaa tulla eteen tilanne jossa jonkun verran poliisien määrä laskee mutta silloin meidän on katsottava myös se mikä on tällä hetkellä hätäkeskusten tilanne ja vastaavasti koulutettava sinne puolelle hätäkeskuspäivystäjiä lisää

kiinteistömenojen osalta voisin todeta että ne kuuluvat normaaliin kehykseen ja poliisin hallintorakenteen uudistuksen myötä ei varsinaisia lisätarpeita ole ilmennyt

suurin ongelma ehkä kuitenkin on se että osa tiloista kärsii home ja kosteusongelmista ja tältä osin joudumme tekemään aika nopeitakin ratkaisuja myös väistötilojen osalta koska kuitenkin työturvallisuus ja terveys on myös poliisin tiloissa ensiarvoisen tärkeä ja merkittävä asia

rajavartiolaitos tekee tällä hetkellä selvitystä kaasuputken turvallisuusvaikutuksista suomen talousalueella ja se on tällä hetkellä työn alla

poliisin kehyslisäys on ollut todella merkittävä parannus tämän hallituksen aikana eli tälle mielestäni täytyy antaa täysi tunnustus

hätäkeskusuudistuksen osalta lähtökohta tällä hetkellä on se että suunnitelman mukaisesti tavoittelemme tilannetta jossa hätäkeskusalueita toiminnallisia alueita olisi kuusi

mitä useampaan toimipisteeseen me jaamme hätäpuhelut hätäkeskuspalvelut tämä tarkoittaa että joudumme ylläpitämään myös enemmän hallinnollisia virkoja

eli käytännössä hallinnollisten virkojen osalta ja myös sen osalta että keskukset olisivat riittävän suuria jotta ne eivät ruuhkaantuisi kovin helposti pidän aivan välttämättömänä sitä että alueita suurennetaan ja keskusten määrä tätä kautta pienenee

turvapaikkatutkinnan resurssit on ollut välttämätöntä turvata koska mitä pidempään kestää turvapaikkatutkinta poliisin osalta kuten myös migrin osalta sitä kalliimmaksi meille tulevat vastaanottokeskusten laitosvuorokaudet

en myöskään väheksyisi ollenkaan poliisin suorittamaa turvapaikkatutkintaa koska tänä päivänä myös poliisit sijoittuvat varsin usein kansainvälisiin tehtäviin ja mielestäni tämäkin on ihan hyvää koulutusta siihen kokonaisuuteen nähden

lähtökohtahan tässä on se että puuttumiskynnys tulee alenemaan mutta rikesakko ja päiväsakkokynnys eivät muutu miksikään eli ne pysyvät samoina

tarkoitushan on se että yhdenmukaistamme käytäntöjä eri puolilla suomea ja myös riippumatta siitä millä välineillä mittaus tapahtuu

mielestäni linjauksen peruslähtökohdat ovat aivan hyvät

tulevat vuodet ovat sisäasiainhallinnolle varmasti erittäin haasteellisia ja tässä yhteydessä on syytä erittäin suurella kiitoksella todeta että hallitus panostaa työttömien poliisien työllistämiseen

tämä on äärettömän tärkeä asia ja vaikuttaa myös siihen millaisia opiskelijoita saadaan tulevaisuudessa poliisiammattikorkeakouluun mikä on erittäin tärkeä kysymys

onko tarkoitus arvioida samassa yhteydessä vielä suojelupoliisin resursseja

tällä hetkellähän ne ovat varsin niukat ja se työ mitä muun muassa virkamatkaperusteella tehdään suomen lähetystöissä eri puolilla maailmaa on erittäin tärkeää turvallisuuden ennalta ehkäisevää työtä myös joka vaikuttaa meidän jokaisen suomalaisenkin arkeen ainakin välillisesti

kolmantena liittyen hätäkeskuksiin nythän ohjelmaan on kirjattu myös

anteeksi herra puhemies

saadaanko nopealla aikajänteellä ratkaistua myös kiireettömien puheluiden neuvontapalvelu

arvoisa puhemies

tiukassakin taloustilanteessa on tärkeää säilyttää keskeisten turvallisuusviranomaisten toimintaedellytykset sekä kehittää niiden toimintaa siten että turvallisuuspalveluiden saatavuus ja taso ovat hyvät myös tulevaisuudessa

talousrikostorjuntaverkostojen toimintaa kehitetään ja pyritään siten juttumäärän vähentämiseen

summalla mahdollistetaan liiketoimintakieltojen tehokkaampi valvonta ulkomaille kätketyn rikoshyödyn jäljittäminen ja rikosperusteisten tilintarkastusten suorittamisen tehostaminen sekä talousrikostutkinnan johtajan rekrytointi

myös terrorismin torjunnan osalta haasteet kasvavat

tämä tarkoittaa esimerkiksi suojelupoliisin henkilöstön virkamatkoja ulkomaanedustustoihin tukemaan siellä tapahtuvaa lähinnä maahantulon edellytysten täyttymiseen liittyvää harkintaa

uusi kalusto palvelee ennen muuta kansalaisia erilaisissa käytännön pelastustehtävissä

tämä hankinta rahoitetaan öljysuojarahastosta

siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian ja turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten pohjalta ylläpidetään ja kehitetään siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksia

arvoisa puhemies

talousrikostorjunta on yksi keskeinen painopistealue ja on varsin hyvä ehkä muistuttaa siitä asiasta että meillä on hyväksytty viides talousrikostorjunnan ohjelma

tämä sisältää paljon muutakin eli erilaisia lainsäädäntötoimenpiteitä ja yksi on harmaan talouden selvittelykeskuksen vakinaistaminen lainsäädännön keinoin

en halua tästä kuitenkaan moittia poliisia koska kyse on siitä että on työllistetty alkuvuodesta enemmän kuin käytännössä koko vuoden resursointi antaisi myöten

tämä on historiallisen vähän

tämän voin taata teille kaikille eli siitä pidämme kiinni

täällä on ollut monta muutakin kysymystä

rajavartiolaitoksen henkilötyövuosivähennykset perustuvat heidän omiin suunnitelmiinsa niin sanottuun voimavarastrategiaan joka tehtiin jo ed

eli rajavartiolaitoshan on tehnyt jo useamman vuoden itselleen voimavarastrategiaa joka käytännössä tarkoittaa sitä että resursseja siirretään sinne missä niitä on järkevää käyttää